onko teidän mielestänne oikeudenmukaista se että eläkeläiset joutuvat maksamaan kovempaa verotusta kuin mitä palkkaa näy mitään syö työssä olevat heidän varajäsenet